totta kai tässä pyritään parempaan ratkaisuun ja meidän mielestämme parempi ratkaisu on se että leikataan nämä velat haircutilla koska kukaan ei pysty näitä velkoja maksamaan

tämä selkeyttää asioita suitsii byrokratiaa

kun puhutaan

arvoisa herra puhemies

pata kattilaa soimaa musta kylki kummallakin

tämä oli muuten sosialidemokraattien linja oli muuten vasemmistoliitonkin linja silloin kun kreikka asia aukesi

kun tieverkkoa supistetaan bensa ja energiaveroja nostetaan ja autonkäyttömaksua nostetaan ja maalla on vielä kurjistava jätevesiasetus joka pitää kumota niin tämän yhteisvaikutus aiheuttaa maalta pakottamisen

sehän tästä tulee erittäin hyvin mieleen kun katsotaan mitä on tehty ja sitten katsotaan mitä vaikeassa tilanteessa myös tehdään

ja kansa saa sitten päättää ja arvoisa pääministeri jos joku sulaa se ei ole jytky se on kokoomus

tässä on turha kenenkään pulmusta esittää

me emme kiemurtele tässä niin kuin vihreät mato koukussa vaan jos tulee hyvät perustelut niin olemme valmiita tarkistamaan kantaamme

toinen on että lisättäisiin vähän työaikaa mutta tehän ette sitä näytä kannattavan että työn tekemistä ja työaikaa lisättäisiin

miksi te ette lähde siihen mukaan

edustaja kiuru te äsken sanoitte että työuria on pidennettävä

arvoisa herra puhemies

oli vaihtoehtobudjetti sosiaalisempi budjetti

aivan kuten edustaja virtanen sanoi aina yritetään mitätöidä ja väheksyä

mikä on vaihtoehto

onko se mahdollista

kyllä se demokratiassa on mahdollista

se on täysin selvä asia että näin voidaan tehdä

se on siksi että suomen kansa ei aikanaan saanut äänestää euroon menosta toisin kuin ruotsin kansa toisin kuin tanskan kansa

arvoisa herra puhemies

tehdään yhdessä se

ja sitten vaihtoehto jonka esitin jo runsas vuosi sitten kerroin miten tässä tulee käymään kun tukia annetaan tukipaketin jälkeen

kyllä minä ymmärsin aivan selvästi mitä edustaja sipilä tässä tarkoitti

arvoisa herra puhemies

ben zyskowicz arvostettu edustajakollega teillä alkaa olla pientä järjen pilkahdusta kreikka tuessa ja myöskin edustaja sasilla

sanoin että espanja tulee tukien piiriin

nyt me teemme diilin saman porukan kanssa joka väitti että espanjan pankit läpäisevät stressitestit

onko piikki kreikan kohdalla nyt kiinni ja onko vasemmistoliitto ainoa joka pitää sitä auki

on uskomatonta tämä vastuunpakoilun ja impivaaralaisuuden pelottelu

tuleeko italia kypros slovenia

mikä se teidän vaihtoehtonne on

arvoisa puhemies

kun kerran sanotaan että nyt on meillä valta niin te voisitte ilmoittaa että kun joka maa huolehtii veloistaan niin me emme ole näissä tukipaketeissa mukana

ja kun katseli tuota vanhojen puolueiden kuntainttämistä niin ensi syksyllä on kuntavaalit ja sinne tulee vähän perussuomalaista turbulenssia niin saadaan pikkuisen asioita eteenpäin

vielä muutaman tiivistyksen haluan sanoa

eli hallitus laskee veronkevennykseksi myös tuloveron inflaatiotarkastuksen tekemisen vaikka tämä ei ole verotuksen alentamista vaan sen pitämistä ennallaan

valtiovarainministeriön paketin suorat fiskaaliset vaikutukset

ja täällä näkyy myös

ei penniäkään pisaraan ei euroakaan länsimetroon kunnes sitten joskus jos se seuraava hallitus semmoisen budjetin tekee

arvoisa puhemies

hallituksen eu selonteko on kritiikitön katsaus suomen mallioppilaslinjaan eussa

selonteko on paljastava katsaus virallisen suomen eu totuuteen

kun katsoo ympärilleen tässä talouskriisin maailmassa olen tullut vakuuttuneeksi että kovin pitkälle ihmisen järki ei ole eussakaan riittänyt

arvoisa rouva puhemies

se on täällä esitetty asianmukaisessa kohdassa mutta kun me teemme yhteistyötä niin silloin sanan täytyy pitää ei ole mitään muuta tapaa

perussuomalaiset on välttämätön ja kasvava vastavoima tälle suomen itsenäisyyttä ja suvereniteettia supistavalle linjalle

me teimme erittäin tiivistä yhteistyötä jotta nämä toisia seuraavat puheenjohtajuudet sidottaisiin yhteen ja siinä ei olisi tempoilua vaan nyt jo lähdetään varautumaan siihen suomen puheenjohtajuuteen

kun tullaan tähän sosiaaliseen asiaan mihin edustaja skinnari otti kantaa euroopan sisäiseen ja sosiaaliseen hajoamiseen niin edustaja puumalalta jonka olisi hyvä olla paikalla kun hän kysyi minun määritelmääni liittoutumattomuudesta kysyn mitä keskustan jäsenet strasbourgissa silloin tekivät kun kreikka tuli euroon ja kreikan emu jäsenyydestä päätettiin

eu ei ole demokratia

terveessä ja toimivassa kansanvallassa ihmiset päättävät mitä valtaa heidän johtajilleen annetaan

ympäristö kestävä luonnonvarojen hyödyntäminen mahdollisesti bisneksen saaminen jäänmurtajakalustolle tällaisia asioita joista kaikki hyötyvät

lakialoitemonopoli on vaaleissa valitsemattomalla komissiolla eli teknokraateilla

ensi alkuun olisi pitänyt ja pitää vieläkin myöntää että kysymys on maksukyvyttömyydestä niin sanotusta insolvenssiongelmasta ja markkinoilla markkinataloudessa pitää olla oikeus epäonnistua

mahdollisimman paljon kulttuuriyhteistyötä olin jopa tässä lauantaina avaamassa romanssimusiikin konsertin jossa oltiin kulttuuriyhteistyössä venäläisten kanssa siellä laulettiin kalinkat ja oi niitä aikoja ja muita

se tarkoittaa sitä että ne pörssipelaajat olisivat menettäneet rahansa niistä pankeista osa olisi mennyt nurin osa olisi pääomitettu

tämä on tämmöistä arkipäivän yhteistyötä

ainoa lopputulos ainoa lopputulos asiasta oli että eu osti itselleen aikaisemmin vuoraamansa rakennukset

se tarkoittaa sitä että esimerkiksi ranskan ja saksan joissa tämä ongelma on veronmaksajien en nyt mainitse pankkeja nimeltä ettei tule käräjähaasteita mutta jokainen tietää mitä ne ovat niiden osakkeenomistajien ja ranskan ja saksan valtioiden olisi pitänyt pääomittaa nämä pankit ja sen seurauksena ottaa haltuunsa osakkeita

me olemme mukana libyan sisäisessä eheyttämisessä me teemme ennalta ehkäisevää työtä konflikteissa yk viikolla me olimme todella aktiivisia

suomen hallitus puhuu ylistävästi yhteisömenetelmästä

edustaja tuomioja tietää entisenä ministerinä että se neljä päivää on melko tiivistä siellä oli myös edustaja haavisto mukana enkä minä sulje edustaja tuomioja pois että jos löytyy oikein hyvä toinenkin edustaja niin kyllähän tällainenkin nimitys tulevaisuudessa tietysti sitten mahdollinen on

ei ole aihetta

perussuomalaisten mielestä kun eussa kuitenkin nyt ollaan emmekä siitä yksin perussuomalaisten päätöksellä irti pääse on päätökset tehtävä hallitustenvälisesti

tällöin jokainen hallitus todella edustaa omaa kansaansa ja oman kansansa eduskuntalaitoksen enemmistö on heidän takanaan

ja jos ja kun tämä olisi alkanut tehota ja sitten osakkeilla olisi ollut aikanaan arvoa niin olisi maksettu yhteiskunnalle takaisin

mitä sitten tulee ruotsi asiaan niin ei koskaan kannata käyttää ulkopolitiikkaa sisäpolitiikan lyömäaseena

olen näistä asioista puhunut ministeri wallströmin kanssa ministeri perssonin kanssa pääministeri on puhunut löfvenin kanssa

arvoisa puhemies

näin se näyttää olevan

suomen hallitus on suitsuttanut eun perustuslakia jota nyt läpi runtataan äänestyttämällä irlantilaisia samasta sopimuksesta uudestaan

ette te muuten pärjää teitä joutuu jopa pienempi oppositiopuolue tukemaan

vihreistä sen verran että te olette aina johdonmukaisesti olkoon se hallituksessa tai helsingissä tai espoossa kokoomuksen puisto osasto ja apupuolue

tämä on häpeällistä

jatkan ensin siitä mihinkä varapuheenjohtaja salolainen oli tulossa manilan ja filippiinien lähetystön lakkauttamiseen

eu perustuslaki tuo eulle myös presidentin ja ulkoministerin

molempia suomi on vastustanut mutta nyt hallitus hyrisee tyytyväisyyttään kun se saa sitä mitä se ei ole halunnut

mistä minä tämän tiedän

en minä niin viisas ihminen ole että kaikkea tiedän itse

te annoitte tämän paketin ilman mitään vastinetta

minustakin tulee eun kansalainen sinustakin tulee eun kansalainen vaikka minulle riittää eun kansalaisuus

nyt olen ollut hieman ymmärtävinäni että ainakin siellä vasemmalla laidalla on kovaa intoa jatkaa kaikkia operaatioita joissa suomi on mukana

olisi paljon helpompi ollut hallinnoida sitä

sen te todella osaatte

tämä oli yksi asia

eun uudessa perustuslaissa luotiin pykälä jossa on selvä menettely euroopan unionista eroamiselle

ja niin kauan kun tällaista näillä mekanismeilla suositaan ja taataan niin niin kauan näitä tulee olemaan

johdollani ulkoasiainvaliokunnassa kaikki asiat on tehty yksimielisesti

surkuhupaisaa on että samat tahot jotka haluavat suomessa ajaa alas vaaleilla valitun presidentin haluavat innolla eulle vaaleilla valitsemattoman presidentin

ja tämä on ollut se jonka kautta sitten tuli ensiksi kreikka tuli irlanti näitähän muuten sdp vastusti näitä muuten vasemmistoliittokin vastusti

arvoisa herra puhemies

sen takia tästä on tehtävä selvitys ja jos se selvitys osoittaa että suomelle on edullista erota niin sitten erotaan

arvoisa herra puhemies

portugalia ei enää vastustanut sdp mutta vasemmistoliitto vielä vastusti kun se tuli siihen vaiheeseen että oli tultu sieltä säätytalolta vähän jäähylle mutta sitten taas kun palattiin säätytaloon niin sitten taas takki pyöri päällä hieman toisinpäin

rkpn saavutukset puolustusvoimien määrärahojen romuttamisessa tiedetään ja tästä on kansalaisilla syvä huoli

kysyin teiltä pääministeri katainen kannatatteko kunnissa todellista rakenneuudistusta joka tarkoittaa siis sitä että kun kunnat menevät yhteen automaattisesti kaikkia korkeimpia virkamiehiä ei pelasteta viideksi vuodeksi

jos kreikalle on edullista

oletteko te luoneet ikuisen hansaliiton vai rooman valtakunnan kaarle suuren valtakunnan